tässä mielessä suomalainen innovaatiojärjestelmä on todellisessa koetuksessa ja kaikki virikkeet voisiko sanoa ne sytykkeet joilla suomalaisia innostetaan uuden aikaansaamiseen uuden luomiseen ovat tarpeellisia

ja kun te sanotte että rahaa ei ole paljon tai sitten yhteisöverokertymän kautta ei tule paljon siellä on puute itse asiassa yhtiöillä rahasta jonka suuruusluokka on muutama miljoona euroa

sitä ei pysäytetä millään oppositiopolitiikalla eikä vaaleihin valmistautumalla

viime vuosi viime talvi ja tämä talvi ovat olleet oikein katastrofaalisia esimerkkejä siitä miten asioita ei pitäisi hoitaa

aiotteko te panna näitä käytännön asioita kuntoon jotta niitä työpaikkoja pystytään säilyttämään jotta se teollisuus pyörii tässä maassa ja jotta vientiä pystytään edelleen edistämään

jos ministeri pyytää omalta hallinnonalaltaan selvityksiä siitä mikä siellä on mennyt pieleen niin tilanne on tietenkin mielenkiintoinen

arvoisa puhemies

ette te siinä onnistu

oppositiolle ja itse asiassa koko eduskunnalle tilannehan on ollut selvä jo useamman kerran

eduskunta on hallitukselle ilmoittanut että vrn raideliikenteen käyttöön on liian vähän resursseja liian vähän rahaa liian vähän henkilöstöä ja liian vanha kalusto jotta se mikä heidän tehtävänsä on onnistuttaisiin hoitamaan

ihmiset ymmärtävät sen että suomen kumminkin yhtenä maailman kehittyneimmistä yhteiskunnista pitää olla edelläkävijänä

onko se kestävää energiapolitiikkaa ja mihin sillä loppujen lopuksi päädytään niin hinnan kuin tuottavuudenkin näkökulmasta

hervanta ja tampereen teknillisen yliopiston yhteys ja oulu ja siellä teknisen osaston hyöty yrityksille

toinen ehkä sellainen iso asia joka jää näiden energiaratkaisujen alle yleensä aina on tämä energiatehokkuuden paras ja edullisin keino elikkä energiatehokkuuden parantaminen energian ja uusien laitteiden käyttöönotto

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ei ole pelkästään siitä kyse että suhdannevaihtelun yli mennään jos te olette aivan nyt sokea sille että reaalielämässä tapahtuu niin että yritykset käyttävät tätä tilannetta hyväkseen ikävä kyllä täytyy sanoa putsatakseen väkeä ulos sieltä

kumpikin lohko on nyt tavallisen ihmisen ulottumattomissa etenkin kasvukeskuksissa

mutta entinen pääministeri kiviniemi kun te hallituksienne aikana ja hallituksessa ollessanne teitte kolme ratkaisua joissa ei ollut vakuuksia te aukaisitte sen hanan jolla itse asiassa nyt yritetään estää kriisin leviäminen niin että se ei tulisi suomelle enää kalliimmaksi

kuka maksaa

maankäyttö ja kaavoitus elikkä kaavoitetun maan hinta

se on julkisen vallan sääntelyä

siihen voidaan julkisen vallan kautta kuntien kautta pääsääntöisesti vaikuttaa jotenkin

mutta kyllähän valtionkin pitää katsoa omaan peiliinsä ja miettiä onko maa jota luovutetaan asuntokäyttöön hinnoiteltu oikein

tästä me saamme itse asiassa välineen kansalliseen päätöksentekoon jossa tämä sali tulevat edustajat voivat tätä asiaa käsitellä ja linjata ja katsoa sitten mitä maksaa

siitä syystähän meillä sanotaan irti

nyt te arvostelette sitä linjaa jos tiukennetaan suomesta menevien rahojen määrää haetaan niille vakuuksia

koko maa kärsii tällä hetkellä siitä että meillä liikenneyhteydet eivät toimi

jos halutaan puhua aidanseipäistä niin puhutaan sitten

milloin te herra pääministeri otatte tähän asiaan tiukemman otteen jotta saadaan eurooppalaiselle keskitasolle edes suomalainen irtisanomisturva

itse asiassa haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä poikkeaako tämä jotenkin nyt suuren valiokunnan linjoituksesta mitä eduskunta teki tässä näitten aiempien päätöksien aikana

asumisen hinta kerta kaikkiaan ei laskeudu tässä maassa ennen kuin tulee kilpailua

jos siihen liittyy vielä se että vr yhtiö lähtee irtisanomaan se on historiallinen teko ja se on tämän hallituksen tekemän rahoituspolitiikan aikaansaamaa

onko hallitus siihen valmis ja mitä te aiotte tehdä tälle maan hinnalle

kysymys kuuluu

me olemme menossa kevättä kohti jolloin nämä talven vaikeudet itse asiassa maksimoituvat taas kerran ja ensi kesänä esimerkiksi pohjanmaan radan rakentamista toteutetaan puolella teholla

siitähän tässä on kyse

mitä hallitus aikoo tehdä jotta me saamme tämän asian hallintaan

jos se siirretään taas kansalaisten maksettavaksi puhtaasti niin että se kohdistuu pienempituloisiin niin se on sosiaalinen tulonsiirto eihän siitä mihinkään pääse ja merkittävä miljardin euron tulonsiirto

toinen epäkohta joka tähän liittyy on se että jos joku vakavissaan väittää että tällä pystytään luomaan työpaikkoja elvyttämään niin minä haluan kyllä ne tulokset nähdä

arvoisa herra puhemies

jos tätä ongelmaa yrittää tiivistää niin minusta tässä meillä ainut mahdollisuus on valita tällainen v tyylinen malli

tässähän se ongelma on

suunnittelu rakentaminen ja käyttö

itse asiassa kun minäkin asian kanssa olen ollut melko monessa roolissa tekemisissä kaikki nämä pettävät niin valvonta suunnittelu kuin käyttäminen siis koko siihen rakentamiseen liittyvä ketju

se on fakta

olipa se summa sitten mikä tahansa se on kalliimpi kuin se että jatketaan yhtä soittoa sitä työmaata ja viedään hanke loppuun

ei varmaan veronkevennyksiin ole varaa mutta veronkiristyksiin meillä tietyillä osioilla on varaa

on vietävä niitä hankkeita

ja niin edelleen

peruskysymys kuuluu mikä näitä kaikkia yhdistää

ja siitä syystä minusta olisi äärettömän mielenkiintoista tietää kun te tarkastelitte tätä voiko näistä homeongelmista löytyä aikajanalla mitään tällaista näkökulmaa että olisi rakentamisen tai jonkun muun aikajana missä se selkeästi kasvoi

meidän kansallisvarallisuutta kumminkin tällä hetkellä hyödyn netään uskomattoman paljon ja näyttää että ne hyödyntämistahtotilat ovat vain yhä suuremmissa määrissä tarkoitan kaivosteollisuutta

se on se ison luokan kysymys perusrahoitus ja tämä pohjanmaan rata miten se hoidetaan

ymmärrän osin ministeri kataisen vastauksen mutta sitä en ymmärrä kun te sanotte että siellä on virheitä ja siellä selvästi kierretään verotusta

herra pääministeri

kun te olette kumminkin koko valtioneuvostosta vastuussa siitä mitä siellä tapahtuu oletteko te ohjeistanut ja miten ministeri häkämiestä ja valtion omistajaohjausyksikköä näiden asioiden hoitamisessa ja jos te olette ohjeistanut niin milloin te olette ohjeistanut kun näitä nyt tulee melkein ei voi sanoa että aivan päivittäin mutta voi sanoa että kohta kuukausittain jotakin esille

räätälöity osingonjako on se olennainen missä näin menetellään

puoli vuotta sitten en ihan tarkkaan muista joko siitä on vuosi kun minä ensimmäisen kerran kysyin milloin te aiotte tähän puuttua te silloin sanoitte että sitä selvitetään

kysehän on todella miljardiluokan ongelmasta ja todella satojatuhansia ihmisiä tällä hetkellä koskettavasta ongelmasta niin omaisuusarvojen kautta kuin myös terveyden kautta

minä uskon että tämä sali on kohtuullisen valmis tekemään nopeastikin päätöksiä jos ja kun sellainen esitys saadaan että myös kaivosvero saadaan tässä maassa voimaan niin kuin melkein koko muulla maapallolla on

siitä syystähän näitä hometalkoita mihin ministeri viitanen viittasi pitää jatkaa niitä on jatkettava mutta kyse on resursseista ja siitä miten ne resurssit saadaan sitten kohdennettua ja onko niitä resursseja riittävästi

näin se tämäntapaisissa asioissa monesti menee

kyllähän meillä tämä lähihistoria ja vähän kaukaisempikin historia osoittaa erittäin huonoja kokemuksia näistä yhtiöittämispäätöksistä luettelematta nyt erikseen mitä siellä on

siihen haluaisin jonkunlaista näkemystä

nyt kun me niukassa taloustilanteessa menemme eteenpäin niin onko tämä ehkä niitä painopistealueita joita hallitus valmistelee valtiovarainministeriön johdolla koska todella mittavasta suuruusluokasta nyt puhutaan

mutta yksi olennainen osahan siinä on se että se päätösvalta kaikkoaa silloin meiltä demokraattisesti valituilta päättäjiltä kun osakeyhtiöitetään

muutama kymmenen miljoonaa on iso ja tärkeä raha mutta ei sillä ongelmaa poisteta ja meidän pitää pystyä poistamaan ongelma ei pelkästään näitä sairaus ja muita oireita joita siitä jälkeenpäin seuraa

tämä riski liittyy nyt tähän ja se on se pelon aihe joka tässä on olennainen ja jos näitä erilaisia vaihtoehtoja on niin soisin mielelläni että se toisenlainen vaihtoehto haetaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä ei ole enää mitään muuta tällä hetkellä

teidän puheenne ovat täysin ristiriitaisia